tilanteen parantamiseksi on tarjottu normiohjauksen lisäämistä ja informaatio ohjauksen vahvistamista

valtiovarainvaliokunta on asettanut yhdeksi painopistealueeksi tämän vuoden budjettiin venäjän

kun työeläkevakuutusyhtiöillä on hyvin merkittävä rooli finanssimarkkinoilla tästä syystä on myös erittäin tärkeätä että tämä sisäpiirirekisteri ja siihen liittyvät asiat luodaan jotta sitten myös tätä kautta uskottavuutta muun muassa arvopaperimarkkinoille tuodaan lisää mutta myös sen kautta että tätä luotettavuutta tähän järjestelmään lisätään

myös lainsäädännöllisin toimin on suurimpia ongelmia yritetty parantaa kuten viime hallituskauden hoitotakuulla ja omaishoitolailla ja juuri äskettäin hyväksytyllä vaikeavammaisten henkilökohtaisesta avusta säädetyllä lailla

kuten täällä myös edustaja paloniemi totesi perhehoidolla on erittäin tärkeä merkitys meidän yhteiskunnassamme ja tämä on yksi osa sitä kehitystyötä jota on vietävä tulevaisuuteen ja eteenpäin

on myös hyvä että sisäistä valvontaa vahvistetaan joka sitä kautta tuo myös tähän hallintojärjestelmään voisiko sanoa oman asemansa ja roolinsa

kunnat tarvitsevat myös lisää rahaa selvitäkseen kaikista palveluvelvoitteistaan

arvoisa rouva puhemies

saimaan kanavan vuokrasopimus joka allekirjoitettiin maiden välillä toukokuun lopussa aivan kuten ministeri vehviläinen totesi erittäin upeassa tilaisuudessa on nyt tuotu eduskunnan hyväksyttäväksi

kunnissa myös palvelutuotannon ennakkoluuloton tarkastelu on tarpeen kuten täällä on tänäänkin jo puhuttu monta kertaa

perhehoito on hoitomuotona aivan omanlaisensa

mutta se ei saa johtaa automaattisesti palveluiden ulkoistamiseen ja palvelusetelien yksipuoliseen käyttöön yksityisten palvelusektorien kasvattamiseen päinvastoin

tämä aika ja pitkä prosessi on tuonut alueellemme ja sen elinkeinoelämälle ja monille toimijoille suurta epävarmuutta millä lailla tulevaisuutta suunnitellaan ja miten toimitaan

nyt kysyisin teiltä mitenkä te turvaatte tämän rajaliikenteen sillä tavalla että kun mahdollisesti viisumiva paus tulee niin tämä rajaliikenne on turvallista ja mitkä ovat ne toimeksiannot jotka tälle työryhmälle on annettu tämän selvityksen osalta

monet tutkimukset osoittavat että kuntien omana tuotantona saadaan edullisia ja laadukkaita palveluita jotka ovat aidosti jokaisen kuntalaisen saavutettavissa

nyt täytyy sanoa että sosialidemokraatit tekivät erittäin hyvän ratkaisun siinä viime käänteessä etteivät lähteneet rajaamaan subjektiivista päivähoito rajaus on selitys aina oikein oikeutta ja sillä linjalla me olemme edelleen

tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö eri palvelutuottajien kanssa pidä tehdä yhteistyötä päinvastoin mutta pitää tukea ja vahvistaa julkista palveluverkostoa

neuvottelut ovat polveilleet ja niitä on käyty monella eri tasolla niin presidenttien pääministereiden kuin liikennetyöryhmien ministereiden ja eri jäsentenkin välillä

ikääntyneiden perhehoito on toistaiseksi rajallisesti hyödynnetty palvelumuotona mutta sitä on vahvistettava huomattavasti jo pelkästään meidän laitospaikkojen purkamisen myötä

nykyisin kuulee yhä useammin tilanteista joissa julkiselta puolelta koetetaan ohjata vähänkin maksukykyisiä ihmisiä yksityisten palvelujen piiriin

aiepöytäkirja on ollut myös suomessa laajalla lausuntokierroksella ja viimein sopimus allekirjoitettiin lappeenrannassa juhlavin menoin tämän vuoden toukokuussa

haluan muistuttaa siitä että meidän johdollamme tehtiin muun muassa historiallinen vanhuspalvelulaki sosiaalihuoltolaki sekä silloin me pystyimme myös kaikki kahdeksan puoluetta tekemään parlamentaarisesti yhdessä sotea jossa meillä oli hyvin pitkälle yhteiset linjaukset joka kuitenkin sitten kaatui

kuntalaiset käyttävät mielellään yleisin verovaroin maksettuja turvallisia ja laadukkaita palveluja jos niitä vain on saatavilla

perhehoidon laatua ja perhehoitajien asemaa on viime vuosina parannettu aikanaan istuneen perhehoitolakityöryhmän esitysten pohjalta mutta perhehoitoa koskevia säännöksiä ei ole yhdistetty ja esimerkiksi ammatillista perhehoitoa ei ole säännelty selkeästi

nyt tilanne menee koko ajan huonompaan suuntaan

kuntapalvelujen kurjistaminen on meidän lopetettava

arvoisa puhemies

mutta olisin kommentoinut vielä edustaja elomaata siitä kun hän toteaa että pakkoyhtiöittäminen ei ole riski koska julkinen taho vastaa viime kädessä kaikesta

sopimus laajenee aiemmasta tavaraliikenteestä koskemaan myös esimerkiksi matkailuliikennettä jäänmurtoa luotsausta ja huviveneiden yöpymistä eli asioita jotka aiemmin sovittiin erillissopimuksin

pieni hetki arvoisa puhemies

nyt kuitenkin kun me menemme yhtiölainsäädännön piiriin jolla on ihan oma toisenlainen lainsäädäntö niin haluaisin tarkempia perusteluita

he eivät opiskele eivät käy töissä ja osa heistä on myös asunnottomia ja valitettava viimeinen tieto on se että nuorten asunnottomuus on myös lisääntynyt yhteiskunnassa

jatkoaikaa on perusteltu sillä että toimet sidotaan elvytyspakettiin jotta ne paremmin vastaisivat tämän taloudellisen tilanteen haasteisiin

arvoisa herra puhemies

nyt hallituksen esityksellä kootaan yhteen lakiin perhehoitoa koskevat sosiaalihuoltolain ja perhehoitolain säännökset ja parannetaan erityisesti vanhusten ja vammaisten perhehoidon asemaa

kävimme jo esityksen ensimmäisessä käsittelyssä läpi näkemyksemme jonka perusteella esitämme että opiskelijoiden sairauspäivärahan perusteena tulee olla sekä opintoraha että työtulot

mielestäni sosiaaliturvajärjestelmän on oltava perusteiltaan niin kestävä että se takaa kansalaisille perustoimeentulon suhdannevaihteluista huolimatta

on todella selvä asia se että jos ihminen on asunnoton hän ei voi myöskään kiinnittyä yhteiskuntaan minkä takia tämä on äärettömän tärkeä iso kysymys

matkailusta on tullut yksi alueemme tärkeä elinkeino johon myös panostetaan muun muassa entiselle rauhan alueelle syntyvän matkailukeskittymän avulla

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraattien linja on ollut että sosiaaliturvaan ei tarvita mitään megaluokan remontteja

lain perimmäinen tavoite siitä että opiskelijoilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet jäädä sairauspäivärahalle on kannatettava tavoite

mitä hallitus aikoo tehdä nuorten asunnottomuuden poistamiseksi

asko seljavaaralle sanoa

en oikein tiedä ketä te tarkoititte sillä kun sanoitte että kansanedustajat eivät arvosta sosiaalityöntekijöitten työtä

ministeri niinistö kuten tiedätte lappeenrannan yliopisto on huippuyliopisto ympäristö ja energiateknologian osalta ja olette tutustunut muun muassa siellä toimivaan kaatopaikaton suomi hankkeeseen ja siellä tehdään paljon vastaavanlaisia hankkeita jotka ovat myös kansantalouden näkökulmasta erittäin merkittäviä

kaakkois suomessa tie ja rataverkko ovat olleet todella kovalla käytöllä

suurimmat ongelmat ovat perusturvan alhaisessa tasossa ja sen monimutkaisuuksissa sekä byrokratian aiheuttamissa hidasteissa jotka tekevät sosiaaliturvasta vaikeaselkoisen

se on rajoittanut hoidon järjestämistä

en ainakaan itse allekirjoita tätä

arvostan sitä erittäin korkealle

nyt uuden lain myötä mahdollistuu hoidettavan omassa kodissa järjestettävä perhehoito mikä voi olla erittäin tärkeää jos kotiin on vaikkapa asennettu erityisiä apuvälineitä

toisaalta sitten myös se että alkoholiongelma voi olla myös monen lapsiperheen lastensuojelun taustalla ja siinä mielessä sielläkin tehtävä sosiaalityö on erittäin arvokasta

opiskelijan toimeentulo perustuu opintotukeen joka jaetaan opintorahaan lainaan ja asumislisään

isoja linjamuutoksia ei siten tarvittaisi

kysyisin ministeriltä

mielestäni perusteellisten periaatteellisten muutosten tekemistä sosiaaliturvajärjestelmään tällaisessa vaikeasti ennustettavassa ja heikkenevässä taloustilanteessa olisi vielä tarkkaan harkittava

mitenkä vahvasti hallitus sitoutuu tämäntyyppisiin hankkeisiin jotka tehdään yhdessä yliopiston kanssa ja energia ja ympäristöteknologiaa tuottavien yritysten kanssa tehdystä martti korhonen sain toisen puheenvuoron

ja vaikka siellä ei olisi edes lastensuojelua niin jokainen alkoholiongelmainenkin henkilö tarvitsee myös sosiaalityötä ja se työ on myös arvokasta

sairauspäiväraha ei huomioi opiskelijan todellista toimeentuloa vaan sairauspäivärahan laskennan perusteena ovat ainoastaan opintoraha tai työtulo

kunta voi tuottaa perhehoidon itse tai hankkia sen yksityiseltä palveluntuottajalta

sairauspäivärahalle siirtyminen heikentää opiskelijan taloudellista tilannetta huomattavasti minkä takia hänen on haettava yleistä asumistukea ja toimeentulotukea

valitettava tosiasia on kuitenkin myös se että tämä sosiaalityöntekijöitten vakanssien perustaminen eri kunnissa on erittäin vaikeaa koska niitten perusteleminen on erittäin vaikeaa

muita tärkeitä aloja ovat kivi ja rakennusaineteollisuus kemian ja metsäteollisuus sekä pelletti ja sementtituotanto

tämä saattaa olla monelle sairastavalle kohtuuton vaatimus

siellä voi olla joskus vaikeaa perustella sitä minkä takia kuntaan tarvitaan sosiaalityöntekijöitä ja joissakin tilanteessa voidaan kysyä myös ihan aidosti arvostetaanko sosiaalityötä ja sosiaalityöntekijöitten tekemää työtä kun vakansseja ei perusteta riittävästi

elinkeinoelämän kannalta sekä saimaan kanavan jouhevan käytön kannalta on myös erittäin tärkeää että saimaan kanavan hoitokunnan toimiston sijaintipaikka säilyy edelleen lappeenrannassa

lakiesityksessä on säädetty samasta mitoituksesta kuin nykyisessä lainsäädännössä niin että perhehoitaja voi hoitaa neljää henkilöä alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina

valiokuntakuulemisessa todettiin muun muassa että näistä syistä opiskelijat eivät välttämättä uskalla siirtyä sairauspäivärahan varaan vaan he nostavat opintotukea ilman että opintopisteet karttuvat ja sitä kautta opiskelija voi menettää myös opintorahan

arvoisa puhemies

suomen maksamat vuokrakustannukset tulevat nousemaan nykyisestä

sen takia myös koulutusta pitäisi vahvistaa jotta me saisimme valtakuntaan riittävän määrän ammatillisesti osaavaa työntekijää sillekin saralle

on ehdottoman tärkeää että vuokrakustannusten nousu ei tule nostamaan liikennöivien alusten lupamaksuja ja luotsausmaksuja siten että se tulee heikentämään ja vaikeuttamaan alusten liikennöintiä saimaan kanavalla

ammatillisessa perhehoidossa voidaan hoitaa enintään seitsemää henkilöä silloin kun ammatillisessa perhehoidossa koulutusvaatimukset täyttyvät ja perhekodissa on vähintään kaksi hoitajaa

poikkeaminen hoidettavien enimmäismäärästä olisi jatkossakin mahdollista jos kyseessä on hoidon antaminen sisaruksille tai saman perheen jäsenille

opintotukijärjestelmän yhtenä tavoitteena on myös tukea opiskelua siten että opinnot saadaan suoritettua tavoiteajassa

erityisestä syystä olisi myös mahdollista poiketa samanaikaisesti hoidettavien enimmäismäärästä

kaiken kaikkiaan näen että saimaan kanavalla on paitsi suuri alueellinen merkitys myös suuri merkitys koko maamme kannalta

tämän lisäksi jos opiskelija saa opintorahaa on hänen toimeentulonsa tarkoin määritelty mitä hän saa ansaita työtuloina ja miten hänen täytyy edetä opintojensa osalta

erityisenä syynä pidettäisiin nykyisen mukaisesti esimerkiksi sitä että perhehoidossa samanaikaisesti hoidetaan vain täysi ikäisiä henkilöitä joiden keskinäinen kanssakäyminen ja perhehoitosijoituksen laatu yhdessä toimintakyvyn ja hoidon tarpeen kanssa tekevät tämän mahdolliseksi

tässä yhteydessä haluan vielä kiittää kaikkia niitä toimijoita jotka ovat näiden vuosien aikana vaikuttaneet siihen että saimaan kanavan sopimus on vihdoin saatu allekirjoitettua

tältä osin opiskelijoiden tilanne on erilainen kuin monen muun kansalaisen

arvoisa rouva puhemies

suomi on pitkään voinut ylpeillä väestön korkealla koulutustasolla ja kansalaisten tasa arvoisella pääsyllä koulutuksen piiriin

arvoisa herra puhemies

kuten täällä on todettu perhehoito on hoitomuoto jota tulee kehittää edelleen

niin varhaiskasvatuksessa peruskoulussa toisen asteen koulutuksessa kuin maksuttomassa korkeakoulussakin keskeisenä piirteenä ja tavoitteena on ollut se että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja toimeentulo ei ole sivistyksen esteenä

se on inhimillinen ja monella tapaa ehdottomasti paras hoitomuoto ja ennen kaikkea paras kasvatusmuoto lapsille

perhehoitoa tulee nivoa paremmin osaksi muita hoito ja palvelumuotoja

laadukas koulutus on taannut sen että pienenäkin maana suomi on menestynyt niin koulutustasoa osaamista kuin kilpailukykyäkin mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa

kuten täällä on jo useaan otteeseen todettu opiskelijoiden toimeentuloa turvaa opintotuki joka jaetaan opintorahaan opintolainaan ja asumislisään

haluan heti kommentoida edustaja kivelän huomiota opiskelijoiden osa aikaisesta opiskelusta

nyt hallitus on leikkaamassa hallituskauden aikana koulutuksesta jopa miljardi euroa vuositasolla

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

vielä vajaa vuosi sitten oli tilanne sellainen että jos opiskelija oli sairauspäivärahalla niin hän ei sinä aikana pystynyt opiskelemaan mutta nyt tämä on mahdollista rajatusti

vankien kuntouttaminen ja sijoittaminen yhteiskuntaan on erittäin vaativa ja haastava tehtävä ja heillähän on usein alkoholi ja päihdeongelmia mielenterveys oppimisongelmia ja ihmissuhdeongelmia

sen sijaan että hallitus antaisi eväitä rakenteiden uudistamiseen harkitsemattomilla säästötoimilla on saatu aikaan pelkästään merkittäviä henkilöstövähennyksiä

tätä on kehitetty vastaavalla lailla myös eri puolilla suomea mutta se edellyttää sitä että meidän perhehoidon ammatillista osaamista vahvistetaan ja kehitetään ja sitä nivotaan vahvasti osaksi meidän muuta lastensuojelua ja perhetyötä ja muita vastaavia toimintamalleja

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys on erittäin tärkeä ja odotettu

hallituksen esityksellä muutetaan kelan kuntoutus ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia niin että jatkossa voidaan maksaa osakuntoutusrahaa jos kuntoutuja käy osapäivätyössä

tarkoitus on hyväksyä niin sanottu istanbulin sopimus jolla ehkäistään ja torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa

nyt sitten heidän osalleen tarvitaan suunnitelmia ja pitkäjänteistä suunnittelua niin vankila aikana kuin myös sen jälkeen kun he vapautuvat

osakuntoutusrahan määrä olisi puolet kokopäiväisen kuntoutusrahan määrästä

arvoisa rouva puhemies

nyt kysyisin teiltä siitä kun näyttää siltä että siitä huolimatta että meillä on uusi vankeinhoitolaki lisää rahoitusta tälle kuntoutukselle ja tähän työhön ei ole laitettu